tuon uuden laman tulokset kaikki tietäisimme ja tässä salissa on myös puhuttu paljon siitä viimeksi muun muassa ed

kreikassa palkkoja eläkkeitä ja työttömyysturvaa leikataan kreikassa eläkeikää nostetaan

ja niin kuin valtiovarainministeri jyrki katainen on vaatinut euroopassa tässäkin kriisissä on toimittu niin että määrätietoisesti on velvoitettu kreikkaa tekemään talouden tervehdyttämistoimia niin että ainoastaan kolmen kuukauden erissä tuota lainaa saa aina kun uudet lainaehdot täyttää

on aivan totta että vain kovimmat mahdolliset lainan ehdot kreikalle on paras tae siitä että kreikka hoitaa lainansa ja sen takaisinmaksun myös suomelle

sen takia on tärkeää että nyt tuota sopeuttamispaketin toteuttamista valvotaan imfn ekpn ja komission toimesta ja niin kuin totesin tuo maksatus tapahtuu vain kolmen kuukauden erissä

tässä ollaan valitsemassa kahdesta huonosta vaihtoehdosta vähemmän huonoa

olen vakuuttunut siitä että on tärkeää että me pystymme pelastamaan nyt suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan joka olisi kovin uhattuna jos annamme kreikan syöksyä konkurssiin

tässä keskustelun aikana joku demariedustaja totesi että hallitus ei tee mitään peruskoulun ja erityisopetuksen saralla

ikäryhmien pienentymisestä säästyvät rahat lupasivat myös edellisen hallituksen demariopetusministerit ohjata takaisin perusopetuksen laadun parantamiseen

tätä lupausta ei toteuttanut ensin haatainen opetusministerinä ei hänen jälkeensä kalliomäki opetusministerinä

voi sanoa että eivät nämä ongelmat ole syntyneet vain kahden vuoden aikana tai vuoden aikana vaan kyllä silloinkin olisi ollut aidosti tarvetta tälle määrärahalle sen ohjaamiselle takaisin perusopetuksen laadun parantamiseen jos sen sosialidemokraattien opetusministerit olisivat kokeneet niin tärkeäksi eivätkä ainoastaan kauniiksi korulauseeksi sen aikaisessa hallitusohjelmassa

tai sitten toisena toimenpiteenä jos oikein muistan opetusministeri raskin aikana joka on myös demari peruskoulun tuntijako sekoitettiin pahan kerran

taito ja taideaineet painettiin montun pohjalle liikuntaa vähennettiin ja nyt joudutaan korjaamaan näitä virheitä jotka silloin tehtiin

mutta kun paikalla vielä on meidän kulttuuri ja urheiluministerimme niin on varmasti paikallaan nostaa muutamalla sanalla esille ne työt joita kulttuuri liikunta ja nuorisopolitiikan toimintaedellytysten puolelle tämä ensi vuoden budjetti tuo

siellä painopisteinä ovat aivan oikein nämä pitkäaikaiset tavoitteemme liikunnan kansalaistoiminnassa lasten ja nuorten liikunnassa sekä eettinen ja yhteiskuntavastuullinen liikuntapolitiikka mutta sitten tämän hallituksen toimesta myös aivan uudella tavalla kansainväliseen menestykseen tähtäävä huippu urheilu joka on nyt nostettu myös sellaiseksi meidän tähtituotteeksi ja yhdeksi imagotekijäksi maailmalla että meillä on tulevaisuudessakin ed

arvoisa puhemies

vielä tähän samaan nippuun sopii tuo opetusministeriön hallinnonalalla päätökseen saatu ammattistartin vakinaistaminen joka on erittäin hieno asia monelle nuorelle joka vielä miettii tuota omaa työuraansa

se oli tositapahtuma jossa kerrottiin lapsen biologisen isän oikeuksista jotka olivat jääneet nykylainsäädännön jalkoihin

arvoisa rouva puhemies

tässä keskustelussa on nyt illan aikana monta kertaa tuotu esille sitä että tämä on ehdotonta että on vain yksi oikea vaihtoehto

tositarinassa lapsi sai alkunsa lapsen äidin ollessa vielä naimisissa

biologinen isä osallistui normaaliin tapaan lapsen odotukseen muun muassa kaikkiin neuvolakäynteihin ja myös synnytykseen sekä tämän jälkeiseen lapsen kasvatukseen esimerkiksi isyysloman muodossa

minun mielestäni on epärehellistä sanoa tässä prosessissa että ei olisi tilaa muille vaihtoehdoille ja sen takia halusin vielä tämän puheenvuoron käyttää

edellisen suhteen avioeroprosessi oli käynnistetty kuuden kuukauden harkinta ajan kautta ja aviomiehen isyyden kumoaminen laitettiin vireille äidin toimesta

tässä salissa on toki mahdollista keskustella tai nostaa esille vain sellaisia vaihtoehtoja mitkä voidaan ratkaista lainsäädännöllä

lapsen biologinen isä on tilanteen selvittämiseksi ja oman asemansa turvaamiseksi hakenut virallista dna testiä mutta turhaan

jos on tällaisia vaihtoehtoja joita voidaan lainsäädännöllä muuttaa ja tehdä tästä paketista vielä oikeudenmukaisempi eri työntekijöiden kesken eri alojen kesken niin minun mielestäni ne ovat erittäin tervetulleita ja näin olen ymmärtänyt että myös pääministeri sipilä on kertonut että niitä voidaan esittää

suomen isyyslaki automaattisesti on olettanut tähän asti että aviomies on lapsen isä vaikka todellisuudessa näin ei olisikaan

sen takia itse toivon että tässä löytyy neuvotteluratkaisu että ei palkkaratkaisussa sitten tietyllä tavalla ostettaisi pois tätä hyötyä joka mahdollisesti nyt saadaan

lähtökohtaisesti äiti voi koska tahansa vaatia miestä dna testiin vaikka kyseinen mies olisi naimisissa ja hänellä olisi jo perhe aviopuolisonsa kanssa

biologinen isä ei sen sijaan ole voinut suomessa tunnustaa isyyttään sitä halutessaan eikä ole voinut vaatia virallista dna testiä mikäli äiti ei siihen ole suostunut

itse uskon että sitä toivoo myös jokainen tällä hetkellä työttömänä oleva ihminen että se oma työpaikka syntyisi että me saisimme tähän maahan lisää työpaikkoja ja myös monet ketkä ovat peloissaan siitä säilyykö oma työpaikka tulevaisuudessa näillä toimilla myös sitä tehdään

arvoisa puhemies

siinä ei ollut kovinkaan paljoa totuutta tästä budjetista joka tänään on käsittelyssä

eli suomessa lain muuttamiseen on mennyt aikaa kohta viitisen vuotta ja tämä pieni lapsi on ollut ilman isää kaikki nämä vuodet ja isä ilman lastaan kaikki nämä vuodet

jos päivän keskustelua seurasi silloin kun ministeri vehviläinen oli paikalla niin hän jo useisiin näihin väitteisiin joita ed

arvoisa puhemies

sitä ennen syntyneiden isyyden vahvistamista koskeva kanneoikeus rajattiin viiteen vuoteen

arvoisa puhemies

päätöksistä on luvattu että ne teemme täällä kesään mennessä ja lain valmistelu on tehtävä nyt huolella niin että pitää ottaa huomioon sukupuolivaikutukset esimerkiksi vaikutukset erilaisiin perheisiin lapsiin ja muihin myös eri alan työntekijöihin

teemahankkeista ministeri vehviläinen ilmoitti että hankkeisiin palataan ensi vuonna ja ne tulevat olemaan yksi merkittävä osa tuota elvyttävää toimenpidepakettia joka on tulossa

vielä on siis aikaa tuoda vaihtoehtokin pöytään ja itse toivonkin että ratkaisu syntyy työmarkkinajärjestöjen yhdessä sopien

budjetin myötä aloitetaan kaiken kaikkiaan kuusi uutta isoa väylähanketta nyt käynnissä olevien kuudentoista väylähankkeen lisäksi

ratkaisuun on tällöin paljon enemmän työkaluja työkalupakissa ja myös niin että se ottaa huomioon erilaiset alat erilaiset työntekijät naiset ja miehet tasapuolisesti niin että me kannamme tasaisesti vastuuta jotka työn syrjässä olemme kiinni ja selviämme sitten eteenpäin tässä maassa sillä jos meillä ei ole työtä niin ei ole myöskään verotuloja ja verotulojen kautta kuitenkin kustannetaan tämän maan hyvinvointipalveluista valtaosa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tämä on kuitenkin totta mikä tuosta keltaisesta kirjasta löytyy

tämä jannen tarina on julkisuudessa tullut julkiseksi ja tämä laki minun mielestäni ansaitsee hyvin lex jämsänen nimen

on kuitenkin rehellisyyden nimissä todettava sekin että kyllä tiepuolella vielä paljon työtä tulee riittämään

arvoisa puhemies

jokaisella lapsella tulee olla oikeus isään jokaisella lapsella tulee olla oikeus äitiin mutta myös äidillä oikeus lapseensa ja nyt tulevaisuudessa onneksi myös jokaisella isällä oikeus omaan lapseensa

itse siis ehdottomasti odotan että tällaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja tulee

arvoisa puhemies

niitä voi tulla oppositiolta niitä voi tulla hallituspuolueilta mutta ennen muuta itse odotan niitä työmarkkinajärjestöiltä enkä yksittäisiltä työmarkkinajärjestöiltä vaan yhteistä esitystä jolla tähän yhteiseen tavoitteeseen päästään

se tutkimus osoittaa yksiselitteisesti että lukutaito on laskenut suomessa ja aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet sen että vaikka oppimistulokset ovat edelleenkin maailman kärkiluokkaa vaikka emme ykkösiä olleetkaan niin kouluissamme viihdytään aiempaa huonommin

monessa maakunnassa monessa tiepiirissä tarve on kymmeniä jos ei satoja kilometrejä

pyörätiet ovat tärkeä osa turvallista koululiikkumista koululaisten arkipäivää mutta ne ovat myös tänä päivänä erittäin tärkeitä lähiliikkumispaikkoja

arvoisa puhemies

kyllä kunnissa halutaan päättää niistä lähipalveluista jotka ovat kunnan olemassaolonkin kannalta tärkeimpiä

nyt sitä halutaan keskustan ja kokoomuksen ja vihreiden ja rkpn johdolla korjata lisätä taito ja taideaineita kouluihin ja lisätä liikuntaa ja lisätä tasa arvoa suomalaiseen peruskouluun

itse asiassa olisin halunnut nostaa tämän ministeri vehviläiselle yhdeksi ykkösteemaksi nimenomaan lähiliikkumisnäkökulman kannalta ja toivoa ja kysyä muun muassa sitä olisiko tästä voinut löytyä yhteistyökärkiteema eri ministeriöidenkin välille lähestyen juuri lähiliikkumisen suunnasta tätä asiaa

kyllä tärkeintä on se että kunnasta löytyy kuntalaisten läheltä ne tärkeimmät peruspalvelut on sitten kyse lastenneuvolasta taikka terveyskeskuksesta tai ikäihmisten palveluista

sitä edelleen joudutaan paikkaamaan

tuntuisi kovin kaukaiselta viedä niitä maakuntatasoiseen hallintoon

niin kuin tiedämme kuntayhtymissä päätökset tehtäisiin kuntayhtymissä ja kyllä se tarkoittaisi silloin näiden palveluiden erittäin jyrkkää keskittämistä

mutta myös erittäin merkittävä muutos verrattuna siihen aikaan kun esimerkiksi itse olen peruskoulua käynyt on ollut siinä että tämän päivän suomalainen peruskoulu ei ole enää tasapäistävä peruskoulu vaan me haluamme nykyään niin että jokainen nuori saisi opetusta omalla tasollaan voisi edetä oppia omien kykyjensä mukaan

perustienpidossa asetetaan budjetissa etusijalle tiestön jokapäiväinen liikennöitävyys tieverkon kunnosta huolehtiminen ja liikenneturvallisuus

ensimmäisessä puheenvuorossani hieman tarkastelin kuntatalouden tilannetta ja on totta että kuntatalouden tilanne ei tule lähivuosinakaan olemaan helppo vaikka ensi vuonna jonkin verran kunnille ohjataan lisää rahaa mutta se myös aika lailla tarkasti korvamerkitään ikälain voimaantulon myötä

on rehellisyyden nimisissä varmasti todettava sekin että tuohon arkipäivän tien kunnossapitoon eivät nämä määrärahat tule täydellisesti riittämään

budjetissa todetaankin rehellisesti että päätiestöllä hoidon taso takaa hyvät ajo olosuhteet seututeillä tyydyttävät ajo olosuhteet ja yhdysteillä ainoastaan välttävät ajo olosuhteet

nuorten yhteiskuntatakuuseen tulee omaa rahoitusta pitkäaikaistyöttömien aktivointikokeiluun sekä koulutuksen laadun kehittämiseen peruskoulun pop rahoitusta

nykyään halutaan niin että jokaisella nuorella olisi mahdollisuudet omien kykyjensä mukaisesti edetä ja ennen muuta niin että ne jotka tarvitsevat erityistä tukea saavat sen erityisen tuen ja nekin jotka ovat lahjakkaita saisivat sitä tukea ja sitä opetusta jota he kykyjensä mukaan ansaitsevat suomalaisessa yhteiskunnassa

pääteiden ja muiden vilkkaiden teiden kunto säilyy nykytasolla todetaan tässä budjetissa

itse haluaisin tuoda tähän tiekuluma ajatteluun myös sen että tässäkin voisi ottaa ennalta ehkäisevän otteen niin kuin monessa muussakin asiassa tänä päivänä

lisäksi säästöjä on tulossa kuntapuolelle

ne kohdistuvat muun muassa oppilaitosten perustamiskustannuksiin ammatilliseen lisäkoulutukseen oppisopimuskoulutukseen ja ammattikorkeakouluihin

ne on syytä kyllä rehellisyyden nimissä mainita ja ne ovat sellaisia asioita joita pitää kyllä tarkasti tarkastella ja seurata että emme tekisi vääränlaisia säästöpäätöksiä muun muassa koulutukseen ja sivistykseen näinä talouden vaikeinakaan aikoina

se aiheuttaa erityisen paljon tiekulumaa jos katsotaan esimerkiksi tätäkin syksyä ja pöly ja muita ympäristöhaittoja

itse olisin valmis siihen ja olen myös tätä liikenneministerille ehdottanut että voisimme mennä ruotsin mallin suuntaan jossa laissa vaaditaan ainoastaan kelin mukaiset renkaat ja tuo harkinta on jätetty autoilijoille itselleen

toiset kunnat tulevat toimeen huomattavasti pienemmillä valtionosuuksilla ja toisissa kunnissa tuo prosentti on huomattavastikin korkeampi muun muassa harvaan asutuilla alueilla ja sellaisilla alueilla joilla esimerkiksi lapsia ja ikäihmisiä on runsaasti

arvoisa puhemies

aivan loppuun haluan ottaa esille myös kuntien tehtävät

arvoisa puhemies

tämä tilanne jossa nyt olemme keskellä kesää on varmasti ikävä valitettava ja meistä monille vastenmielinenkin

nyt tuo arviointi näistä tehtävistä on käynnissä ja sen pitäisi valmistua alkavan vuoden tammikuussa

itse ainakin toivon että vakavasti pohditaan sitä mitä tehtäviä on kunnan itsensä tuottamina syytä tulevaisuudessa tehdä ja mitkä sitten voisivat olla valtion yhdessä tuottamia taikka isommallakin väestöpohjalla

ainakin omaa vastenmielisyyttäni lisää sekin että etelä euroopan maista tulee viestiä jossa arvostellaan meidän suomalaisten toimintaa tässä kriisin hoidossa

siis maat jotka ovat eläneet yli varojen maat joista osa on jopa väärentänyt omia talouslukujaan menneet sieltä mistä aita on matalin ja jättäneet veronsa monin osin keräämättä ja kansa maksamatta arvostelevat meitä suomalaisia tässä tilanteessa

arvoisa puhemies

eun sisämarkkina ja kuluttajaoikeusvaliokunta on päättänyt omasta hankintamietinnöstään ja siinä siitä että enää pelkällä hinnalla ei näitä kuntienkaan kilpailutuksia tulla tekemään

tällaisista maista arvostellaan nyt sitä että me haluamme kantaa vastuuta omasta taloudestamme ja huolehtia siitä että meidän suomalaisten niskaan ei tule näiden holtittomasti eläneiden maiden laskuja

muistamme varmasti lähes jokaisesta kunnasta kilpailutilanteita joissa kilpailutukset ovat menneet ehkä palveluiden näkökulmasta huonompaan suuntaan sen takia että laadullisia kriteerejä ei ole näissä kilpailutuksissa mukana ollut

edellä on useampia puheenvuoroja käytetty siitä minkälaisia toimenpiteitä ei saa tehdä yrittäjien ja työntekijöiden työnteon kustannusten kiristämiseksi

me olemme valinneet euroopan unionin tiukimman linjan tässä eurokriisin hoidossa ja minun mielestäni se on hyvä linja maalle joka on hoitanut omat asiansa hyvin

täytyy siitä antaa kiitosta että kilometrikorvauksen leikkauksesta luovuttiin mutta huoli on sama että keskusteluissa on noussut esille myös sellainen malli jota jotkut puolueet ajavat että se toteutettaisiin toisella tavalla

ehkä se olisi mieluumminkin niin päin että tuolla etelä euroopassa kannattaisi hävetä sitä elämänmenoa jota he ovat viettäneet ne vuodet jotka ovat vieneet nämä maat siihen tilaan jossa ne tänä päivänä ovat

samanlaisia ovat työmatkavähennykset ja myös tämä edustuskulujen leikkaus joka on nyt eduskunnan käsittelyssä jossa itse toivon että vielä vakavalla tavalla mietitään se että mielestäni jollain tavalla pienestä kateellisuustoimenpiteestä kun on kyse niin aiheutuu loppupelissä kuitenkin suurempi lasku suomalaiselle yhteiskunnalle kuin se hyöty jota sillä muka ollaan tavoittelemassa

eräskin suomalainen kertoi tuossa hetki sitten matkasta kuinka heitä rhodoksen saarella lentokoneessa pidettiin sisällä niin kauan kuin maksimissaan pystyi pitämään ja vain sen takia että kone oli täynnä suomalaisia ja vasta sitten kone laskettiin ilmaan kun heitä oli siellä helteessä seisotettu

en oikein ymmärrä tämäntyyppistäkään protestointia suomea kohtaan

ehkä samanlainen joka aiheuttaa myös yrityksille merkittävästi lisää kustannuksia on ollilan esittelemä satelliittipaikannusmalli jossa autoilun kilometrimaksut tulisivat nousemaan entisestään ja ei se ole pitkien etäisyyksien maassa mahdollista että autoilusta maksettaisiin yhä kasvavia määriä

aikanaan euroopassa sovittiin että jokainen maa huolehtii omasta taloudestaan ja vielä niin hyvin että muut maat eivät joudu ongelmiin toisten maiden takia

pitää muistaa että meillä kerätään tänä päivänä autoilijoilta erittäin paljon enempi rahaa kuin palautetaan takaisin esimerkiksi liikenteeseen tai tieverkon ylläpitoon

en minä ainakaan ole nyt auttamassa näitä maita sen takia että siellä olisi edessä kurjat olot jos nämä maat ajautuisivat konkurssiin

meillä ovat merkittävällä tavalla urheilun ja liikunnan rahat nousseet viimeisten vuosien aikana kiitos siitä suomalaisille pelaajille jotka ovat veikkauksen peleihin osallistuneet

mutta nyt kun olemme yhteisessä valuutassa niin tiedän myös sen että etelä euroopan tapahtumat eivät ole vain heidän tapahtumia

huomenna meillä on ilo esitellä laaja valtion liikuntaneuvoston tekemä arviointi siitä mitä tällä lisärahalla on saatu aikaan

ne säteilevät jo nyt meille ja letkut irti politiikka jota tässäkin salissa muutamat puolueet edustavat olisi vaikutuksiltaan erittäin vakava myös suomeen

sen vaikutuksia voimme vain miettiä

tänään juuri tuore suomalainen selvitys kertoi että me suomalaiset pelkäämme eniten työttömyyttä ja nimenomaan hyvinvointiyhteiskunnan rapautumista

itse siis olen vain itsekkäistä syistä tässä mukana meidän suomalaisten ja suomen edun mukaan valmis etsimään ratkaisuja että eurooppa ja eu ja euroalue voisi tulevaisuudessakin menestyä

olen edelleen vakuuttunut että suomalaiselle työntekijälle asuntovelalliselle yritykselle säästäjälle euro tarkoittaa etenkin vakautta suunnitella tulevaisuutta